nyt kun vielä nämä eri yliopistot ovat myötämielisiä tälle taideyliopistolle niin voitaisiin jollain tavalla kuitenkin taistella sen taideyliopiston syntymisen eteen koska nyt on otollinen aika sille

että ei sitä itse perustoimintaa häiritä

sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että ammattikorkeakoululainsäädännön kokonaisuudistus on edennyt nyt tähän vaiheeseen että ehdotettu uusi ammattikorkeakouluja koskeva laki voi tulla voimaan ensi vuoden alusta

sivistysvaliokunta korostaa erityisesti työelämälähtöisyyden ja alueellisten kehittämistarpeiden merkitystä ammattikorkeakoulujen perustehtävien hoidossa

ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa kehittämis ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa

käräjäoikeuden lautamiehillä on hyvin tärkeä rooli tuomioistuimissa he edustavat kansan oikeustajua ja heidän tulisi edustaa monipuolisesti koko suomen kansaa

arvoisa puhemies

esityksen mukaan ammattikorkeakouluista muodostettaisiin osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä joiden rahoituksesta vastaisi valtio

kuitenkin tämä nykyinen käräjäoikeuslaki rajaa ikävästi pois osan kansalaisista täysin tämän lautamiestehtävän ulkopuolelle

tämä parantaa todellakin asiakkaan asemaa ja tuo paljon sellaista mitä on kauan jo kaivattu ja annankin ministeri risikolle suuret kiitokset siitä että hän on tätä asiaa vienyt eteenpäin

sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä että uudistuksesta johtuvat toimiluvan siirrot nykyisiltä ylläpitäjiltä ammattikorkeakouluosakeyhtiöille toteutetaan ensi vuoden alusta siten että kaikkien ammattikorkeakoulujen toiminta voi jatkua esteettä

täysin ristiriitaista nykyiseen maailmaan

perusterveydenhuollon terveysaseman voi itse valita oman kunnan alueella ja erikoissairaanhoidon yksikön voi valita omalla erityisvastuualueella

sivistysvaliokunta kannattaa rahoitusuudistusta ja pitää erittäin tärkeänä hallituksen esitykseen sisältyvää lupausta että valtio turvaa ammattikorkeakouluille riittävän perusrahoituksen lakisääteisten tehtävien turvaamiseksi

valiokunta kannattaa perusrahoituksen sitomista indeksillä kustannustason nousuun samalla tavalla kuin yliopistojen rahoituksen osalta on tehty

tämän lakialoitteen on allekirjoittanut useampi kansanedustaja

erkki virtaselle

hän täällä nosti esille sen että terveyserot ovat suuret ja olen samaa mieltä mutta sivistysvaliokunnan puheenjohtajana täytyy todeta että yksi mikä parantaa paljon kansakunnan terveyttä terveydentilaa on koulutustason nosto

valiokunta korostaa myös että henkilöstö ja opiskelijat otetaan huomioon uuden ammattikorkeakoulun hallinnon järjestämisessä eli johtosääntö ja muut vastaavat ammattikorkeakoulun sisäiset määräykset valmistellaan avoimesti yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa

hallituksen esityksessä ehdotettiin ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenyyden muuttamista pakolliseksi kaikille ammattikorkeakoulussa tutkintoa opiskeleville opiskelijoille

sivistysvaliokunta on useaan otteeseen kantanut syvää huolta heidän tilanteestaan ja sitä täytyykin kehittää edelleen

perustuslakivaliokunta on kuitenkin lausunnossaan katsonut että säännös opiskelijakunnan pakkojäsenyydestä on vastoin perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta

vieläkin tuntuu pahalta kun viime kaudella nämä lukiolaiset siirrettiin kouluterveydenhuollosta opiskeluterveydenhuollon piiriin koska se opiskeluterveydenhuolto oli todella huonossa jamassa

opiskelijakunnalle ehdotettujen uusien tehtävien hoitaminen tai opiskelijoiden terveydenhuoltomaksun periminen eivät lausunnon mukaan edellytä että jäsenyyden opiskelijakunnassa tulisi olla pakollista

ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuollon tilaa tulee parantaa ja tätä ministeriössä ollaankin tekemässä

ehdotettu negatiivisen yhdistymisvapauden rajoitus ei perustuslakivaliokunnan mielestä täytä perusoikeusrajoituksiin kohdistuvaa oikeasuhtaisuuden vaatimusta koska sinänsä hyväksyttävät päämäärät ovat saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin

yksi asia mikä myös on tärkeä on tämä hoitoonpääsyn turvaaminen ja parantaminen

sivistysvaliokunta ehdottaa mietinnön yksityiskohtaisissa perusteluissa perustuslakivaliokunnan lausunnosta aiheutuvat muutokset ensimmäiseen lakiehdotukseen

valiokunta pitää kuitenkin edelleen välttämättömänä että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään vastaamaan tasoltaan yliopisto opiskelijoille järjestettyä terveydenhuoltoa

vaihtoehtoisten ratkaisujen hakeminen edellyttää hallinnonalarajat ylittävää valmistelua eri ministeriöiden kesken

sekin on tärkeä kohta

lapset eivät odota hoitoonpääsyä

monta kertaa on käynyt niin tuolla koulumaailmassakin että kun on yritetty saada lapsia hoitoon niin on vaan todettu että ei ole paikkoja pysykööt koulussa siellä ne hoituu

mietintömme oli yksimielinen

yksi kohta mikä on tullut tuolla kentillä paljon esille on ollut se että iäkkäät ihmiset kyllä kaipaavat todella paljon neuvontapalveluja ja tätä asiaa myöskin parannetaan ja tehostetaan

samoin vielä kunta voi tarvittaessa järjestää hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja sekin on aivan erinomainen asia

eduskunta edellyttää että hallitus laatii viivytyksettä ehdotuksen joka perustuslain vaatimukset täyttäen mahdollistaa pakollisen terveydenhoitomaksun keräämisen ammattikorkeakouluopiskelijoilta opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi

on tärkeätä että kun ensihoitoa kilpailutetaan niin sitten myöskin pienillä sairaankuljetusyrityksillä on mahdollisuus osallistua tähän kilpailuun mukaan

tosiaankin on paljon tämmöisiä nykyisiä lakeja joissa on nykyisin aivan käsittämättömiä ikärajoja

sekin ehdotus mikä edustaja kiurulta oli että katsottaisiin erikseen aina se soveltuvuus jollain kriteereillä katsomatta suoraan sitä ikärajaa on varmasti ihan hyvä idea

jatkoa sitten seuraa

kun sitä joustoa tässä maailmassa vaaditaan ja halutaan niin näissäkin asioissa joita pidetään tärkeinä ihmisille sitä joustoa pitäisi olla

valitettavasti en nyt ehtinyt kaikkia allekirjoituksia pyytämään mutta varmasti tähän olisi tullut enemmistö eduskunnasta jos näin olisi tapahtunut

turkisala vaatii ja tarvitsee vankkaa ammattitaitoa ja olen huolissani sen alan koulutuksesta

varsinkin pohjanmaalla tarve on erittäin suuri ja koko turkisalalle on erittäin tärkeätä että siellä on hyvät ammattilaiset tekemässä sitä tärkeätä elinkeinoa

tämä turkistarhauksen kieltämisasia nousee aina säännöllisesti esille ja on erittäin hyvä asia että tämän käsittelylle on vihdoin luotu hyväksyttävä ja laillinen tapa käsitellä ja laillinen kanava

valiokunta on pohtinut asiaa laajasti ja monipuolisesti ja erittäin rakentavasti

kun sitten lopullinen päätös täällä salissa tehdään niin tähän asiaan tuskin enää tarvitsee palata

demokratia on silloin toiminut

arvoisa puhemies

hallituksen esityksellä on kaksi päätavoitetta

ensinnäkin se pyrkii parantamaan turvallisuutta korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ja toiseksi sen tavoitteena on ehkäistä opiskelijan ammattiin soveltumattomuudesta johtuvia hyvin harvinaisia mutta vaarallisia uhkia muiden hengelle ja terveydelle

nämä ehdotetut muutokset mahdollistavat sen että korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat suojata opiskelijoita henkilökuntaa sekä ulkopuolisia opiskelijan uhkaavalta ja väkivaltaiselta käytökseltä

tähän pyrkiessään oppilaitos voisi tietyissä hyvin tarkasti rajatuissa tilanteissa pyytää opiskelijalta myös todistusta huumausainetestin tuloksesta

edellytyksenä tälle olisi lisäksi se että oppilaitoksella on kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihdeongelmien ehkäisemiksi niihin puuttumiseksi ja avun tarjoamiseksi

opiskeluoikeuden peruuttamista ehdotetaan mahdolliseksi vain sellaisille aloille joilla opiskelija voi opiskeluun liittyvässä harjoittelussa tai työssäoppimisjaksolla aiheuttaa vakavaa vaaraa toisen henkilön hengelle tai terveydelle ja tämä opiskeluoikeuden peruuttaminen on hyvin harvinaista

kansalaisilla ja tässä tapauksessa sosiaali ja terveydenhuollon asiakkailla liikenteessä liikkuvilla ja opetuksessa olevilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan on oikeus olettaa että heidän turvallisuutensa on taattu myös opetustilanteissa

yhteiskunnan on myös voitava luottaa siihen ettei sosiaali ja terveysalan kasvatusalan tai liikenteen ammatteihin valmistu sellaisia henkilöitä joiden tiedetään aiheuttavan vakavaa vaaraa muiden hengelle tai terveydelle

hallituksen esityksellä halutaan lisätä korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien keinovalikoimaa opiskelijoita koskevissa soveltumattomuus ja turvallisuuskysymyksissä

nämä keskeiset säännösehdotukset koskevat opiskelijaksi ottamisen esteitä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa

arvoisa puhemies

turvallisuuden varmistamisessa tärkeimpiä keinoja ovat tietysti ennalta ehkäisevät toimenpiteet kuten turvallisen ja kannustavan opiskeluympäristön varmistaminen ja varhainen puuttuminen havaittuihin ongelmiin

lapsia onneksi syntyy nykyään aika hyvin ja jos heitä on paljon niin se on aika pitkä aika kun nainen joutuu olemaan poissa työelämästä ja sen jälkeen onkin aika vaikeaa työelämään enää palata

opiskelijalle tarjotaan opinto ohjausta opinnoista suoriutumiseksi ja tarvittaessa tälle soveltuvamman opiskelualan löytämiseksi ja tietenkin on olemassa opiskelijahuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut

työnantaja katsoo että on ollut liian kauan poissa sieltä ja se kynnys palkata pienten lasten äiti takaisin töihin kasvaa

opiskelijaksi ottamisen esteitä koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi ammatillisessa koulutuksessa

senkin takia olisi tärkeää että myös naiset pääsisivät työelämään tasavertaisesti miesten kanssa työ ja perhe yhteensovitettuna mahdollisimman hyvin

esityksen mukaan opiskeluoikeuden peruuttaminen voisi olla mahdollista opinnoissa joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta potilas tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia

silloin kun lapset ovat pieniä ja isä ja äiti ovat nuoria tuskin kenenkään mieleen ensimmäisenä juolahtavat eläkeasiat mutta nekin pitää sitten huomioida

ensinnäkin opiskelijalta voitaisiin peruuttaa opiskeluoikeus silloin jos opiskelija on toistuvasti tai vakavasti vaarantanut opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden toiseksi silloin kun opiskelija ei terveydeltään eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä kolmanneksi jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta neljänneksi jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen vastaavasta rikoksesta joka lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain perusteella voi olla esteenä työhön ottamiselle

tässäkin suhteessa on tärkeätä että perheen ja työuran yhteensovittaminen tapahtuu mahdollisimman hyvin

lapsi tarvitsee myös isää ja ongelma on siis se että isä usein ulkoistetaan lapsen elämästä

mitään leikkausta ei kuitenkaan tehdä niin kuin kaikki tiedämme mutta voi olla että oppositio katsoo että se leikkautuu siinä kun pakotetaan äidit olemaan kotona ja isät eivät siis halua mennä sinne kotiin hoitamaan lasta ja käyttää sitä kotihoidon tukea niin sillä tavalla se tietysti leikkautuukin

arvoisa puhemies

ennen kuin tehdään päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta opiskelijan kanssa tulisi selvittää tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen

arhinmäellä

näyttää vahvasti siltä että tulevaisuus on valoisa opiskelijoitten kannalta koska meillä kaikilla täällä on valtava halu parantaa opiskelijoitten asemaa puolueesta riippumatta

tärkeätä on että koulutuksen järjestäjät kuten korkeakoulut toimivat yhteistyössä opiskelijaterveydenhuolto ja opiskelijahuoltopalveluita antavien ja järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa

eli oppositio haluaa äitien pysyvän kotona

ja täysin varma asia on tällä hetkellä se että ensi vaalikaudella yksi voittajaryhmä tulee olemaan opiskelijat ja heidän asemansa tulee varmasti paranemaan ja se on tietysti hienoa

mitä valinnanvapautta se sellainen on kysyn

myös voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista ja opiskelijaoikeus tulee palauttaa silloin jos hakija osoittaa ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole olemassa

mutta me haluamme arvoisa puhemies ajaa isät kotiin lapsen luo

esityksen mukaan koulutuksen järjestäjä yliopisto ja ammattikorkeakoulu voisi tietyissä tilanteissa velvoittaa opiskelijan esittämään myös huumausainetestiä koskevan todistuksen

on mielenkiintoista verrata kansainvälisesti näitä tilanteita

opintotuki on lainapainotteinen ruotsissa ja norjassa ja islannissa se on kokonaan lainalla rahoitettava

tämä on jo nykyisin perusopetuslaissa lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa

mutta tämä suomen opintotuki on kyllä tällä hetkellä pohjoismaiden alhaisin ja jos verrataan eurooppaan niin siinä suhteessa se on keskitasoa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minusta tämä keskustelu kauppojen aukioloaikojen laajentumisesta on vähän liioiteltua näitten kritiikin esittäjien puolelta sen vuoksi että kun oikein katsoo ja tarkastelee tätä hallituksen esitystä niin itse asiassa aika vähän aukioloajat laajenevat ja sitä paitsi osassa vielä supistuvatkin joten siinä suhteessa tässä ei hirveän isoa muutosta nykytilaan ole tulossa

parempi on että opintorahapainotteisuus on aluksi että päästään nopeasti opintojen pariin ja sitten laina myöhemmin koska työllistymiseen tarvitaan myöskin sitä työelämäkokemusta jota sitten siellä opintojen loppupuolella on hyvä saada

lausuntokierroksia on ollut ja esitystä on muuteltukin tässä matkan varrella

tämä opiskeluoikeuden peruuttaminen on hyvin harvinaista mutta se niissä tilanteissa myös välttämätöntä jolloin se on tarkoitettu suojelemaan toisen henkilön oikeutta elämään ja oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen

opiskelijan oikeusturva on varmistettava käsittelyn kaikissa vaiheissa koska opiskelijalla pitää olla mahdollisuus opiskeluun ja itsensä kehittämiseen kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti ja se on jatkuvasti turvattava jollei juuri sillä alalla niin sitten hänen tulisi löytää toinen itselleen soveltuva koulutusala jolla hän voi jatkaa opiskeluaan

täällä on kysytty kuka käy sunnuntaisin kaupassa

täytyy todeta että työelämä on niin hektistä nykyään imaisee loputkin mehut työntekijöistä että väsyneenä tullaan kotiin haetaan lapset sitä ennen pitäisi vielä kauppaankin ehtiä ja sitten ollaankin aivan poikki kun kotiin tullaan

mutta onneksi heidän kohdaltaan tämä hallituksen esitys on parantunut ja jokaisella on oikeus vapaaseen

esityksessä yhdistetään kaksi virastoa eli kansallinen audiovisuaalinen arkisto eli kava ja mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus eli meku

se ryhmä joka on erityisen kiitollinen tästä hallituksen esityksestä on opiskelijat joilla on hyvin niukka toimeentulo jotka iltaisin vääntävät tuolla mäkkärissä pienellä palkalla itselleen elantoa

ne yhdistetään siis yhdeksi virastoksi eli kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi eli kaviksi

heidän kohdallaan sunnuntaiaukioloajat tulevat tarpeeseen

kava on eräs keskeinen muisti ja kulttuuriorganisaatio ja meku on kuvaohjelmien luokittelun valvontaviranomainen ja mediakasvatuksen asiantuntijavirasto

mekun työkenttään kuuluu erityisesti lastensuojelulliset näkökohdat ja tällä yhdistämisellä halutaan synergiaetuja varsinkin hallintotehtäviin ja tukitehtäviin

valiokunta piti erittäin tärkeänä sitä että kun nämä virastot yhdistetään niin erillisosaaminen ei saa häipyä eikä hävitä mihinkään ja haluttiin korostaa myöskin tasavertaista yhteistyötä

valiokunta oli erittäin huolissaan varsinkin mekun resursseista koska mekun työmäärä on kasvanut hurjasti viime vuosina ja varsinkin lastensuojelun kannalta tärkeiden ikärajojen noudattamisen valvonta televisiossa elokuvateattereissa ja kaupoissa vaatii välttämättömiä asiantuntijaresursseja paljon enemmän kuin tällä hetkellä on

lisäksi eduskunta muutama vuosi sitten kun se käsitteli kuvaohjelmalainsäädännön uudistamista oli myöskin huolissaan siitä että mekulle tulee turvata riittävä rahoitus niin ettei lasten mediasuojelun kannalta merkittävän uudistuksen menestyksellinen toteutuminen vaarannu

itse olen aina esittänyt sitä mallia että laitetaan kaikki hankkeet hyötykustannus suhteiltaan järjestykseen koska rahaa on aina näihin väylähankkeisiin liian vähän ja sitten aletaan toteuttaa näitä hankkeita sen mukaisesti

saadaan varmasti oikeudenmukaisesti nämä väylät tehdyksi ja rakennetuksi ja sitten yhteiskunta hyötyisi niistä kaikkein eniten eli ne eurot palautuisivat yhteiskunnalle kaikkein tehokkaimmin

valiokunta edelleen piti tärkeänä edellytyksenä toimivan johtamisjärjestelmän luomista ja saamamme tiedon mukaan kavan nykyinen johtaja jatkaa uuden instituutin johtajana ja mekun johtaja instituutin mediakasvatuksen toimintayksikön päällikkönä

se että me nyt jaamme sen rahan joka paikkaan yhtä paljon levitetään niitä pieniä rahoja sillä me emme saa hyvää lopputulosta emmekä oikeudenmukaista lopputulosta

täällä ruuhka suomessa on paljon hankkeita ja paljon teitä ja paljon liikennettä ja täällä on hirveän vähän rahaa

valiokunta piti myöskin erittäin välttämättömänä sitä että asetukseen säädetään mediakasvatusyksikön asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön pätevyysvaatimukset siten kuin ne nykyisessä voimassa olevassa asetuksessa ovat

sata vuotta kestää tällä rahamäärällä

arvoisa puhemies

mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies

on myöskin niin että yleinen asenne yhteiskunnassa opiskelijoita kohtaan on muuttunut koska aikaisempina vuosina puhun pitkällä tähtäimellä kauan aikaa sitten se asenne oli vähän niin että ajateltiin että on ihan ok että se opiskeluaika on sitä köyhää aikaa koska nähtiin että se on semmoinen tilapäinen olotila joka sitten paranee kun sinä valmistut ja pääset työelämään

mutta nyt asenne on muuttunut sillä tavalla että nähdään tämä opiskelu hyvin tärkeäksi ja nähdään että myös opiskelijoiden jotka ovat siellä köyhyysloukussa tilannetta parannetaan

ja kuten valiokunnan mietinnössä todettiin valiokunta on vähän linjannut mitä sitten tulevina hallituskausina pitäisi tehdä

ja siellä on tämä opintorahan indeksisidonnaisuus ihan ykkösasiana ja huoltajakorotus ja se toisen asteen opintotuen kehittäminen juuri ne asiat ja meillä on hyvin hyvä yksimielisyys näistä ollut valiokunnassa että ne ovat näitä plus myöskin asiantuntijakuulemisessa heidän kohdallaan eli he ovat samaa mieltä

arvoisa puhemies

peltoselle täytyy todeta että sairaus vamma tai muu terveydentilaan liittyvä seikka ei estä opiskelupaikan saamista

tämä ei koske tätä porukkaa koska silloin pitää huomioida nämä asiat opetusjärjestelyissä ja opiskelijahuoltopalveluissa ja erityisopetuksessa

kaikki tämä lainsäädäntö mikä nyt on tässä esityksessä vastaa niitä samoja lakeja mitä työelämässäkin on jo olemassa

kyllä se on parempi tässä vaiheessa jo plokata ne ulos kuin sitten päästää heidät alalle koska jokaisella pitää olla oikeus luottaa siihen että turvallisuus on taattu asiakkaalle sosiaali ja terveydenhuollon liikenteen ja opetuksen alalla

kaiken kaikkiaan tämä on hyvinkin ohjattu opiskelijan kannalta ja opiskelijan oikeusturvaa katsottu joka ikisessä kohdassa että se toteutuu